nyt hallitus on nostamassa tuntuvasti aamu ja iltapäiväkerhotoiminnan maksuja ja onkin suuri vaara että perheillä ei jatkossa ole enää varaa maksaa näitä maksuja

direktiivillä pyritään turvaamaan lähetetyn rakennusalan työntekijän oikeutta saada lain ja työehtosopimuksen edellyttämä vähimmäispalkkansa sekä asetetaan työntekomaassa toimivalle tilaajalle vastuu huolehtia että lähetettyjen työntekijöiden oikeudet toteutuvat

yksi ongelma on myös se että jos vanhemmat valitsevat vapaasti osapäiväisen ja osaviikkoisen hoidon välillä niin lapsiryhmät muodostuvat vaihteleviksi lasten tullessa ja lähtiessä eri aikaan

hallituksen esityksessä ehdotetaan että rakennusalan töissä olisi tilaajan vastuun sijasta erityinen rakennuttajan tai pääurakoitsijan velvollisuus selvittää lähetettyjen työntekijöiden maksamattomia palkkoja

tämä on huono asia sillä ensimmäisinä kouluvuosina koulupäivä on suomessa erittäin lyhyt ja monet pienet koululaiset jäävät päivittäin pitkiksi ajoiksi ilman aikuisen valvontaa

arvoisa puhemies

näiltä osin hallituksen esitys perustuu täytäntöönpanodirektiivin poikkeamismahdollisuuteen jossa jäsenvaltiolle sallitaan suoran tilaajavastuun sijasta ottaa käyttöön muita keinoja

kuitenkin tilaajan vastuu voidaan korvata muilla kansallisen lainsäädännön toimenpiteillä vain kun nämä toimenpiteet mahdollistavat tilaajaan kohdistuvat tehokkaat ja oikeasuhtaiset seuraamukset tilanteissa joissa työntekijöillä on vaikeuksia pitää kiinni omista oikeuksistaan

aamu ja iltapäiväkerhotoiminta on erittäin hyvää lasten kasvua kehitystä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa ja samalla se ehkäisee tehokkaasti myöskin syrjäytymistä

voidaankin todeta että hallituksen lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistamat säästöt ovat kokonaisuudessaan kohtuuttomia ja ne asettavat kyllä lapset hyvin eriarvoiseen asemaan eri kunnissakin

erityisesti he tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta mutta heille ryhmien koon kasvattaminen hälinän lisääntyminen ryhmän jatkuva muuttuminen ja rauhoittavan sylin väheneminen aiheuttavat erityisen paljon pahaa oloa ja levottomuutta

hävikkiä syntyy myös ruokaketjun muissa vaiheissa

tosin jätetään auki miten se toteutuisi kun rakennuttajan ja pääurakoitsijan lakisääteinen velvollisuus maksamatta jätettyjen vähimmäispalkkojen selvittämiseen kohdistuisi lähettävään yritykseen eli tilaajaan

arvoisa puhemies

suomi saa vihdoin ilmastolain

ruokajärjestelmää on kehitettävä niin että hävikkiä saadaan vähennettyä ja toisaalta ruokaa on pystyttävä jakamaan edelleen ja luovuttamaan sitä tarvitseville ilman että elintarviketurvallisuus kärsii

kunnat voivat päättää itse nostavatko maksuja vai eivät ja silloin kerhotoiminnan toteutus riippuu määrältään ja laajuudeltaan siitä missä kunnassa lapsi on

arvoisa puhemies

kiitos edustaja saloselle ja edustaja tainiolle hyvästä lakialoitteesta

todella niin kuin täällä äsken debattikeskustelussa tuli esille vähimmäistavoitteen pitäisi olla se että saataisiin jonkinlaiset yhtenäiset kriteerit edes sille milloin toiminta on maksutonta että tässä jotenkin joka kunnassa olisi samat pelisäännöt

tilaaja vapautuisi vastuusta mikäli se osoittaisi varmistuneensa työntekijään sovellettavista työehdoista sekä lähettävän yrityksen edellytyksistä suorittaa lain ja työehtosopimuksen edellyttämä vähimmäispalkka

haluan ainoastaan kiittää edustaja laitinen pesolaa tästä erittäin tärkeän asian esille nostamisesta koska jos tavoitteena on tosiaan potilasturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen niin tämä osittainen ammatinharjoittamisoikeus ei kyllä sovi suurimpaan osaan terveydenhuollon ammatteja

tällä lakiesityksellä halutaan parantaa lasten asemaa ja oikeuksia

ilmastolain avulla luodaan suunnittelujärjestelmä jonka ytimessä ovat pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat jotka muodostavat ennakoitavan polun päästöjen vähentämiselle

toisaalta laki ei auta jos lastensuojelussa ei ole ammattitaitoisia sosiaalityöntekijöitä ja heillä ei ole aikaa paneutua lapsen asioihin ja tilanteeseen

mutta pahoin pelkään sitä että kunnissa joissa on huono taloudellinen tilanne lapsen etu voi helposti jäädä toissijaiseksi

he tietävät mitä laadukas lastensuojelu on mutta heillä ei ole aikaa sitä tehdä niin kuin pitäisi ja tämän takia alalta on karkaamassa ammattitaitoisia sosiaalityöntekijöitä

sen tavoitteena on turvata se että ilmastopolitiikan suunnitelmat perustuvat laajaan ja monipuoliseen tietopohjaan

tämä lakimuutos antaisi kuitenkin sosiaalityöntekijöille uuden tärkeän työkalun heidän arjen työhönsä

yhteenvetona voikin todeta että tämä luvattoman huonosti valmisteltu lakiesitys jossa asiantuntijoita ei ole haluttu kuulla aiheuttaa vakavia ongelmia suomalaiseen varhaiskasvatusjärjestelmään

kun ehdotetulle seuraamusten kaventamiselle ei ole perusteltua tarvetta esitetään vastalauseessa että yhdenmukaisuuden ja loogisuuden vuoksi on perusteltua että laiminlyöntimaksuseuraamus liitetään selvityksenantovelvollisuuden laiminlyöntiin

nyt kun sitä asiaa on jälkikäteen tutkittu niin on todettu että kyllä näitä silloin tehtyjä säästöjä maksetaan edelleenkin eli silloin lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettäneillä nyt nuorilla aikuisilla on huomattavasti enemmän esimerkiksi mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä

viimeisenä eli neljäntenä asiana vastalauseessamme on laiminlyöntimaksun suuruus

arvostan suuresti niitä kuntapäättäjiä joilla oli kyky asettaa lapsen etu ensimmäiselle sijalle

tavoitteiden toteutumista seurataan eduskunnassa

pahoin pelkään että nyt toistamme silloin tekemiämme virheitä

eduskuntaseuranta on tärkeää koska ilmastopolitiikan pitää olla kokonaisuus

sen takia minä kannatan edustaja gustafssonin tekemää hylkäysesitystä

esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä liittyy suurelta osin energian tuotantoon ja käyttöön joten ilmastopolitiikka on luotava ja toteutettava kiinteässä yhteydessä energiapolitiikkaan

lopuksi arvoisa puhemies edustaja sirenin mainitsema tuntiperusteinen laskutus päivähoidossa olisi paljon parempi tapa ollut tehdä näitä tarvittavia jos hallitus on sitä mieltä että ne ovat tarvittavia säästöjä

tämänkin suuruisena se olisi euroopan unionin tasolla vertaillen varsin kevyt

itse tiedän esimerkiksi liperistä sen että siellä on saatu erittäin hyvät toimintamallit käyntiin ja myöskin säästöä on syntynyt

n edustaja nurminen poistaa vedestä ja laukkanen

arvoisa puhemies

on totta ettei suomi eikä edes eurooppa pysty yksin hillitsemään ilmastonmuutosta kiinan tuottaessa eniten päästöjä maailmassa

jos kiinaa intiaa ja usata ei saada mukaan näihin talkoisiin muiden teoilla on vain vähän merkitystä

nyt suomen kannattaisi olla aktiivisesti viemässä ympäristöosaamistaan esimerkiksi juuri kiinaan ja näin pystymme rakentamaan aktiivisella ilmastopolitiikalla lisää työpaikkoja

arvoisa puhemies

tavoitteena voi olla jopa kymmenientuhansien uusien työpaikkojen syntyminen

arvoisa puhemies

polttava kysymys kansalaisliike on tehnyt hienon ja mittavan työn lain aikaansaamiseksi ja se ansaitsee suuren kiitoksen aktiivisuudestaan

runsaat metsävaramme korkeatasoinen osaamisemme ja nykyinen teollinen perustamme mahdollistavat suomen kehittymisen kestävän luonnonvarojen käytön ja biotalouden kärkimaana

sdpn kanta lakiin on ollut koko ajan myönteinen ja on erittäin positiivista että hallituksessa löytyy tälle esitykselle yhteinen tuki

valmisteilla olevassa biotalousstrategiassa pyritään suuntaamaan yhteiskunnan kehitystä kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa jossa korostuu luonnonvarojen kestävä käyttö

biomassan kulutus energiantuotannossa tulee moninkertaistumaan tulevaisuudessa ja sen kansainvälinen kauppa kasvaa vaikka fossiiliset polttoaineet säilyttävät maapallolla asemansa vielä kauan suurimpana energianlähteenä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän takia onkin huolestuttavaa se että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintaan tehdään niin suuria säästöjä

arvoisa puhemies

tämä henkilöstömitoituksesta keskustelu on sen takia hankala asia että totta on että nykyisillä hoitokäytännöillä tehdään kotihoidossa olevista ihmisistä laitospotilaita ja laitoksessa asuvista ihmisistä vuodepotilaita turhan takia tämän kuntouttavan hoidon puutteen takia

erityisesti kustannusvaikuttavuusarvioinnille olisi nyt suuri tarve

nykylainsäädännön mukaan näissä tapauksissa isyys tunnustetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen ja tämä lakimuutos mahdollistaa isyyden tunnustamisen neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen syntymää

vaarana nimittäin on että lähdemme tuijottamaan liikaa tuottavuutta ja suoritteiden määrää ja unohdamme että sosiaali ja terveydenhuollossa kaikkein tärkein asia on toiminnan vaikuttavuus eli se millaisia terveyshyötyjä saamme aikaan olemassa olevilla resursseilla

nyt pitäisi huomioida että tarvitaan riittävät resurssit jotta kuntouttava hoitotyö toteutuisi mutta toisin päin sanottuna voi työyhteisössä olla vaikka miten paljon niitä resursseja mutta ne eivät auta jos ei ole riittävää ammattitaitoa ja osaamista

lisäksi isyyden selvittämisessä on tarkoitus siirtyä verikokeen ottamisen sijasta suun limakalvolta otettavaan solunäytteeseen ja tämän avulla tulokset saadaan huomattavasti nopeammin kuin nykyisin

tulevaisuudessa suomeen syntynee uusia työpaikkoja uusien biomassapohjaisten tuotteiden valmistuksen ja kehittämisen pohjalta esimerkkinä bioenergia ja liikenteen biopolttoaineet biomassaan perustuvat kemikaalit ja uudet materiaalit

tällaista terveystaloustieteellistä tutkimusta jossa etsitään ja kehitellään vaikuttavia ja tehokkaita toimintatapoja tehdään suomessa tällä hetkellä ihan liian vähän eikä sitä edes hyödynnetä päätöksenteossa riittävästi ja sen takia tämä resurssien supistaminen on todella huono asia

lakiesityksessä on myös muita isyyden tunnustamiseen ja vahvistamiseen liittyviä uudistuksia jotka turvaavat nimenomaan isän oikeuksia nykyistä paremmin

nyt toivottavasti tämä laki sitten ohjaa kuntia siihen että siellä laitetaan molemmat asiat kuntoon sekä tämä henkilökuntamäärä että myös ammattitaito koska tämä on ikäihmisen kannalta inhimillistä mutta pidemmällä tähtäyksellä tulee varmasti kunnalle myöskin kaikkein edullisimmaksi

lisäksi kuntien perusterveydenhuollon asema terveydenhuollon kokonaisuudessa on koko ajan heikentynyt erikoissairaanhoidon vahvistuessa vaikka vahva ja toimiva perusterveydenhuolto on avain oikeudenmukaiseen vaikuttavaan ja tehokkaaseen terveydenhuoltoon

viime kaudella päätettiin uudesta työtapaturma ja ammattitautilaista jota sovelletaan työ ja virkasuhteessa tehtävään työhön sekä yrittäjätyöhön

tämä laki astuu voimaan ensi vuoden alussa ja jo tätä lakia päätettäessä todettiin että lainsäädäntöä tulee täydentää jatkossa perhehoitajiin omaishoitajiin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuviin

vaikka ensi vaiheessa bioöljyä käytetään korvaamaan nestemäisiä fossiilisia polttoaineita voi bioöljy toimia tulevaisuudessa erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille pohjana